kiitos ministerille vastauksesta

mitä tulee tähän itsetuhoavuusmekanismiin niin joidenkin asiantuntijoiden mukaan jotka ovat olleet mukana miinojen ja rypäleaseiden raivaustöissä ovat todenneet että parikymmentä prosenttiakin jopa näistä niin sanotuista itsetuhoavuusmekanismilla varustetuista rypäleaseiden tytärammuksista saattaa maastossa kuitenkin vielä räjähtää

sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus hyödyttää kaikkia

eduskunnan turvallisuuspoliittinen seurantaryhmä totesi kesäkuussa raportissaan että kansainväliset aserajoitusprosessit pitäisi ennakoida puolustushankinnoissa paremmin

arvoisa puhemies

erityisellä ilolla vihreät ovat tässä lisätalousarvioesityksessä lieventämässä työmarkkinatuen tarvehankintaa joka on nykyisin yksi sosiaaliturvan epäreiluimpia piirteitä

ja nyt kun miinojen korvaamiselle on etsitty vaihtoehtoja olisin kysynyt oliko harkittu kuitenkin muita asetyyppejä joita ei aiota rajoittaa kansainvälisin sopimuksin

vihreiden eduskuntaryhmä totesi jo ensi vuoden budjetin lähetekeskustelussa syyskuussa että puolison tulojen vaikutus työmarkkinatukeen ei ole kannustavaa eikä tasa arvoista

kansainvälisen finanssikriisin vaikutukset ja kiihtyvä väestön ikärakenteen muuttuminen edellyttävät myös merkittävää tuottavuuden parantamista ja tehokkuuden lisäämistä

arvoisa puhemies

vihreät haluavat parantaa hyvinvointipalveluita ja rakentaa sosiaalisesti ekologisesti ja taloudellisesti kestävää yhteiskuntaa jossa ihmisistä pidetään huolta

yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden ja hyvinvoinnin lisäämiseen ja köyhimpien sosiaaliturvan parantamiseen ei kuitenkaan riitä pelkkä hyvä työllisyyskehitys aikana jolloin työikäisen väestön osuus pienenee

arvoisa puhemies

julkisen talouden kestävyysvajetta ja yhteiskunnallisen eriarvoisuuden lisääntymistä ei pidä kuitenkaan paikata vain työn verotusta kiristämällä vaan siirtämällä verotuksen painopistettä nimenomaan kulutukseen ja ympäristöveroihin

haluamme kaventaa hyvinvointieroja lisätä ihmisten osallisuutta parantaa työelämässä jaksamista ja edistää sukupolvioikeudenmukaisuutta

taantuma iskee aina voimakkaimmin kaikkein huonoimmassa asemassa oleviin

samaan aikaan seuraavan hallituksen on kuitenkin huolehdittava että kulutus ja ympäristöverojen kaltaisten tasaverojen vaikutusta kompensoidaan pienituloisille

arvoisa puhemies

asia jonka olisimme halunneet nähdä korjattuna ensi vuoden talousarvioesityksen osalta jo tässä vaiheessa on metsähallituksen luontopalveluista leikattavaksi ehdotettujen rahojen palauttaminen talousarvioon

nyt asia jää eduskunnan budjettikäsittelyssä korjattavaksi

luontopalveluilla on tärkeä tehtävä maamme tärkeimpien luontoarvojen kuten kansallispuistojen hoitamisessa ja saattamisessa suomalaisten helposti tavoitettaviksi

luontopalveluiden vastuulla on luonnonsuojelualueiden hoidon lisäksi retkeily ja luontomatkailua tukevien palveluiden kuten luontokeskusten reittien ja laavujen ylläpitäminen

sosiaali ja terveyspalveluiden parantamiseen tarkoitettuja korotettuja valtionosuuksia kohdennetaan muun muassa vammaispalvelulainsäädännön uudistukseen neuvolatoimintaan sekä koulu ja opiskeluterveydenhuoltoon

kehyskaudelle ajoittuu myös tärkeitä toimeentuloon liittyviä uudistuksia kuten kaikkein pienimpien eläkkeiden tasoa nostava takuueläke ja muun muassa lapsilisien kotihoidon tuen yksityisen hoidon tuen ja päivä ja kuntoutusrahojen sitominen jatkossa kansaneläkeindeksiin

arvoisa puhemies

nämä kaikki ovat vihreiden mielestä paitsi tervetulleita myös välttämättömiä toimenpiteitä kuntien tilanteen ja kansalaisten toimeentulon parantamiseksi

emme voi loputtomasti elää tulevien sukupolvien kustannuksella

kuten valtiovarainvaliokunta toteaa tehokkaampien rakenteiden ja toimintamallien käyttöön ottamisella voidaan tuottavuutta lisätä paljonkin laadusta ja vaikuttavuudesta tinkimättä

nyt lupaharkinta ja siihen liittyvä hyötyjen ja haittojen punninta säilyy laissa ja mikä tärkeintä laissa todellakin säilyy ehdoton luvanmyöntämiseste mikäli hanke aiheuttaa huomattavia haitallisia vaikutuksia

siitä totean että voin vihreänä nukkua yöni makoisasti sillä lausunto ei voi kävellä riippumattoman lupaviranomaisen yli ja viime kädessä kiistanalaiset hankkeet ratkaisisi tuomioistuin

rakenteellisten ratkaisujen lisäksi julkisen talouden kestävyysvajeen pienentäminen edellyttää veropohjan laajentamista

rantakankaan unelmointi erillislaista on taas sitten vaalipuheita sillä nyt esitetty vesilaki on todellakin hallituksen yksimielinen esitys josta tässä talossa tällä vaalikaudella päätetään

kehitysyhteistyösitoumuksista kiinnipitäminen ja pakolaisten vastaanottaminen on eettinen velvollisuutemme

arvoisa puhemies

ilmastoon ja luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvat uhat ovat kuitenkin niin valtavia että kestävämpään luonnonvarojen käyttöön ohjaavassa verotuksessa ollaan vasta alkutaipaleella

liikenteen ympäristövaikutuksen pienentämisen kannalta on keskeistä joukkoliikenteen ja erityisesti raideliikenteen kilpailukyvyn ja houkuttelevuuden parantaminen suhteessa tieliikenteeseen

vihreä eduskuntaryhmä yhtyy valtiovarainvaliokunnan huoleen koskien radanpitoa

junamatkustajat ympäri suomea ovat tänä keväänä joutuneet tottumaan rataverkon korjausvelasta seuranneiden routavaurioiden aiheuttamiin jatkuviin myöhästelyihin

myös seinäjokioulu ratahankkeen rahoitus on rajusti alibudjetoitu

vihreiden mielestä ratahankkeen toteuttaminen alkuperäisen aikataulun mukaan on erittäin tärkeää sillä se tuottaisi myös valtiolle merkittävät säästöt

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

amnestyn mukaan useiden eu maiden osuus cian salaisiin ohjelmiin on todettu monissa riippumattomissa tutkimuksissa ja epäily joka on koskenut myös suomea useaan eri otteeseen liittyy cian salaisiin vankikuljetuksiin euroopan kautta quantanamon vankilaan

tämä asia on ollut esillä myös pohjoismaiden neuvostossa kirjallisen kysymyksen muodossa mihin edellisen hallituksen ulkoministeri vastasi että suomi selvittää omalta osaltaan asiaa

olisinkin kysynyt ulkoministeriltä

arvoisa puhemies

saimme tänään ympäristövaliokunnassa selvityksen talvivaaran tilanteesta ympäristöministeriöltä temiltä ja kainuun ely keskukselta

onko tähän asiaan tullut jotain uutta valaistusta suomen osalta ja aikooko suomen hallitus perehtyä tähän amnestyn raporttiin ja voimmeko luottaa että suomen ilmatilaa ja suomalaisia lentokenttiä ei ole käytetty tämän tyyppisiin laittomiin kuljetuksiin

eli otimme ympäristövaliokunnassa myös kantaa talvivaaran ympäristöriskien hallintaan ja ilmaisimme huolemme talvivaaran toiminnasta aiheutuvasta ympäristövahingon vaarasta

arvoisa puhemies

ja nyt tämän kevään aikana tilanne saattaa pahentua merkittävästi kun kaivosalueelle koko ajan kertyvä vesi nostaa vedenpintaa varastoaltaissa

itse kyllä näen puolustusyhteistyön syventämisessä myös paljon mahdollisuuksia taloudellisuuden kannalta koska voimavarojen yhteiskäyttö ja yhdistäminen on järkevää

ja mitä tulee tähän ajatukseen tästä euroarmeijasta niin itse ajattelen kyllä niin että on virkistävää että euroopan tasolla myös esitetään isoja visioita nykyään ja uskon että euroopan unioniakaan ei olisi perustettu jos

vihreä eduskuntaryhmä on erittäin huolissaan tilanteesta koska talvivaaran nykyinen vedenpuhdistuslaitteisto on jätevesimäärään nähden täysin riittämätön ja toimimaton ratkaisu

varmasti on ollut joku joka on sanonut että sekään ei ole realismia ja siksi mielestäni pitää suhtautua ihan harkinnalla ja vakavasti tähän ehdotukseen euroopan puolustusyhteistyön tiivistämisestä ja ehkä mahdollisesti jollain pitkällä tähtäimellä jopa mennä kohti sitä yhteistä puolustusta

sitten haluaisin vielä korostaa kuitenkin että myös kehitysyhteistyö ja konfliktien ennaltaehkäisy ja siihen liittyvä siviilikriisinhallinta ja tällaiset ei sotilaalliset toimet ovat merkittäviä turvallisuuspolitiikan välineitä ja niiden voimavarat ovat suorastaan ensisijaisia

ja se mitä suomi on viime aikoina tehnyt eli leikannut esimerkiksi kehitysyhteistyön määrärahoja ei edistä turvallisuutta globaalisti eikä myöskään suomessa

kyllä perussuomalaiset tässä nyt aika yksin ovat

arvoisa puhemies

pari päivää sitten liikenne ja viestintäministeriö julkisti pääkaupunkiseudun ruuhkamaksujärjestelmän käyttöönottoa koskevan selvityksen ja sen johtopäätökset olivat varsin kannustavia ja ilahduttavia

itse asiassa olette aika yksin köröttelemässä lyhyet valot päällä tulevaisuuteen

ettekö ole koskaan todellakaan kuulleet uusiutuvan energian ja vihreän teknologian tuomista mahdollisuuksista suomalaiselle työllisyydelle ja teollisuudelle

kysyisin ministeriltä ensin olisiko tässä aikataulussa mahdollista kiirehtiä ja miten nopeasti lainvalmistumisen jälkeen malli olisi käyttöön otettavissa

millä tavalla voidaan varmistaa henkilöiden yksityisyydensuoja käyttöön otettavaa mallia mietittäessä

on totta että toiminnan harjoittajalla on ensisijainen vastuu mutta tässä selvitystilanteessa toki viranomaisen on hyvin aktiivisesti seurattava tilannetta koska tämä saattaa hyvin nopeasti muuttua pahaksi

suomella on pitkät puurakentamisen perinteet mutta poikkeuksellisen tiukat puurakentamisen säännöt ovat johtaneet siihen että suomi on jäänyt kauaksi puurakentamisen kärjestä

monissa muissa euroopan maissa kerroksia saa olla moninkertaisesti

aikooko hallitus muuttaa puurakentamista koskevaa lainsäädäntöä siten että täälläkin voitaisiin muun maailman malliin rakentaa kerrostaloja puusta ja saada täten merkittäviä ilmastohyötyjä

arvoisa puhemies

kaikki täällä me varmaan tiedämme että parasta tutkimusta tehdään silloin kun henkilöstö on siihen motivoitunutta ja heillä on jonkinlainen mahdollisuus vaikuttaa omaan asemaansa ja työtehtäviinsä

olisinkin kysynyt ministeriltä millä tavalla uudelleenjärjestelyjen jälkeen henkilöstön mahdollisuus omien tehtäviensä ja asemansa määrittelyyn huomioidaan ja miten henkilöstö otetaan mukaan

niin ikään tasa arvoinen palkkaus on ensiarvoisen tärkeää ettei tule mitään kahden kerroksen tai kolmen kerroksen väkeä merentutkimuksen sisään uudelleenjärjestelyjen jälkeen

vuosi vaihtui toisaalta synkissä toisaalta toiveikkaissa tunnelmissa

kansainvälinen finanssikriisi on ravistellut koko maailmaa aiheuttaen epävarmuutta ja turvattomuuden tunnetta niin rikkaissa teollisuusmaissa kuin köyhissä kehitysmaissakin

talouskriisillä voi olla syventyessään myös turvallisuuspoliittisia vaikutuksia

somaliassakaan rauha ei edisty ja tuhannet ihmiset vaarantavat vuosittain henkensä pyrkiessään laittomasti ihmissalakuljettajien kyydissä eurooppaan

globalisaation mukanaan tuoma kansainvälisen keskinäisriippuvuuden kasvaminen ja kylmän sodan jälkeinen turvallisuusympäristö eivät ole johtaneet maailmanlaajuisen asevarustelun vähenemiseen tai hyvinvoinnin lisääntymiseen vaan oikeastaan on käynyt juuri päinvastoin

globalisaatio on luonut sekä voittajia että häviäjiä eikä kuilu rikkaiden teollisuusmaiden ja köyhien kehitysmaiden välillä ole juuri kaventunut

aseriisuntakaan ei ole edistynyt toivotulla tavalla

globaalisti katsottuna ilmastonmuutos ympäristötuhot kansainvälinen terrorismi tietoverkkoihin kohdistuvat uhat ja järjestäytynyt rikollisuus ovat nousseet perinteisiä sotilaallisia uhkakuvia todennäköisemmiksi turvallisuusuhkiksi

valtioneuvoston selonteossa on hyvin huomioitu että ilmastonmuutos ja ympäristökysymykset voivat synnyttää ja pahentaa konflikteja joilla voi olla myös sotilaallisia seurauksia

maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan viime joulukuussa ilmestyneen tutkimuksen mukaan suomalaisia huolettaa kaikista uhista eniten ympäristön tila

arvoisa puhemies

vaikka maailman tila tuntuu välillä toivottomalta poliitikkojen tehtävä ei ole synkkyyteen vajoaminen vaan realististen ratkaisujen etsiminen ja lupaaviin oljenkorsiin tarttuminen

yhdysvalloissa vaihtui valta ja ainakin toistaiseksi vaikuttaa siltä että presidentti barack obaman hallinto olisi aidosti rakentamassa yhteistyökykyisempää ja humaanimpaa vaihtoehtoa edellisen presidentin unilateraaliselle itsekkäälle ja lyhytnäköiselle ulkopolitiikalle

myös ihmisoikeudet ovat obaman hallinnon ulkopoliittisella agendalla

on selvää että seuraavan vaalikauden kolme tärkeintä asiaa ovat taloudellisen kriisin ilmastokriisin ja näistä seuraavan sosiaalisen kriisin ratkaiseminen yhdessä

arvoisa puhemies

vihreä eduskuntaryhmä korostaa turvallisuus ja puolustuspolitiikassa inhimillisen turvallisuuden näkökulmaa jossa keskiöön nousee yksilöiden ja yhteisöjen turvallisuus

totta kai odotamme ja teemme kaikkemme sen eteen että saamme kansainvälisen kattavan ilmastosopimuksen mutta suomen ja euroopan unionin on aloitettava ja tehtävä kaikkensa kansallisella tasolla ennen sitä

tarkastelutapa korostaa laajaa tämän ajan todelliset uhkakuvat tunnustavaa turvallisuuskäsitystä kapea alaisen valtioiden välisiin konflikteihin keskittyvän turvallisuuskäsityksen sijaan

myös maailmantalous kärsii ilmastonmuutoksen aiheuttamista haitoista puhumattakaan sen aiheuttamasta inhimillisestä kärsimyksestä